keväällä uusissa omistajapolitiikan linjauksissa ratkaistaan meidän kansallisomaisuutemme kohtalo

talouskriisiä on käytetty keppihevosena jolla sosiaalinen eurooppa halutaan lopullisesti työntää sivuraiteille

nyt on asetettava keskustan puheenjohtajalle pääministeri sipilälle kova kysymys

euroopan ammattijärjestöjä edustavan eayn pääsihteeri john monks pitää vaarallisena että komissio haluaisi määrittää yksittäisen jäsenvaltion eläkeiän tai verotuksen järjestämisen puhumattakaan siitä että komissio toimisi jonkunlaisena palkkapoliisina

oletteko samaa mieltä kuin elinkeinoministeri pekkarinen että tässä on maksimaalinen energiatehokkuus ja energiansäästö tässä paketissa sisällä

ministeri virkkunen aikooko hallitus vielä tässäkin taloudellisessa tilanteessa ajaa suhdanneherkkää yritysrahoitusmallia yliopistoihin

erityisesti kuntatalouksien tila heikkenee kun yrityksiltä ja työntekijöiltä saadut verotuotot vähenevät ja toisaalta kasvavan työttömyyden myötä sosiaaliturvan menot kasvavat

myynneistä saatavia pääomia kierrätetään investointeihin ja myynnistä saatavilla tuloilla rahoitetaan kärkihankkeita tämän vaalikauden aikana

vasemmistoliiton mielestä vanhoista virheistä on syytä ottaa opiksi

mutta oleellista on se kulttuuri kouluissa liikkumisen kulttuuri ja se että esimerkiksi pihat ovat sellaisessa kunnossa että ne innostavat välitunneilla liikkumaan

sen mikä kannattaa suomessa ulkomaalaisille pääomasijoittajille on oltava kannattavaa ja omistamisen arvoista myös meille itsellemme

näissä linjauksissa ei kerrota mitään paljonko hallitus on myymässä kansallisomaisuutta esimerkiksi niin sanottujen kärkihankkeiden rahoittamiseen

monet kunnat ovat talouksiaan tasapainottaakseen turvautuneet lomautuksiin ja irtisanomisiin

ja vihreältä työministeriltä anni sinnemäeltä on pakko kysyä miten arvonlisäveron korottaminen tukee työllisyyttä ja erityisesti ympäristöä rasittamattomia palvelualoja

myös esimerkiksi lähiökenttien rakentaminen koulujen pihoille jotta voi harrastaa liikuntaa myös kouluajan ulkopuolella esimerkiksi kerhotoiminnan osalta on hirveän tärkeätä koska meidän lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän jopa ne lapset ja nuoret jotka osallistuvat ohjattuun seuratoimintaan

kun hallitus valtiovarainministeri on asettanut talouspoliittisen arviointineuvoston joka koostuu professoreista niin jos pääministerin vastaus heidän suosituksiin on että ei kiinnosta niin ihmettelen miksi hän on puoluetoverinsa anders borgin edes kutsunut suomeen neuvonantajaksi koska tuskin hänenkään neuvonsa sen jälkeen kiinnostavat

hallituksen ja pääministeri kiviniemen pitää puhaltaa eun huippukokouksessa peli poikki

kansallisomaisuuttamme ei pidä enää yksityistää ulkomaalaisille sijoittajille vai mitä pääministeri sipilä seuraavaksi ja ruotsalainen eduskuntaryhmä edustaja haglund j

arvoisa puhemies

omistajapolitiikassa koko poliittisella kentällä on peiliin katsomisen paikka

hallituksen nyt antama lisäbudjetti ei ole riittävä poistamaan nuorisotyöttömyyttä eikä lisääntyvää pitkäaikaistyöttömyyttä

muuten perästä kuuluu ja lujaa

huippu urheilussa pitää nähdä tämä puoli

jos fortumin osakkeita ei olisi myyty sen osingot olisivat tulleet kokonaisuudessaan suomen valtiolle ja valtio olisi saanut tähän päivään mennessä yli kolme kertaa enemmän tuloja fortumista ja neste oilista kuin valtio sai yksityistämismyynnistä ja koko fortum ja koko neste olisivat edelleen kansallisomaisuuttamme

enää ei riitä se että puuhun kiivetään tai soratiellä juostaan vaan tarvitaan ihan kunnollisia harrastusmahdollisuuksia

oecd imf nobel muistopalkinnolla palkitut taloustieteilijät maailman arvostetuimmat professorit suosittelevat nyt nimenomaan elvytystä

minä toivoisin että se into millä tänään ja erityisesti eilen salin oikea laita on puolustanut työ

jos emme estä kaikin keinoin työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden räjähtämistä käsiin teemme vastuutonta tulevaisuuspolitiikkaa

arvoisa puhemies

pääministeri mari kiviniemi ja valtiovarainministeri jyrki katainen antoivat julkisuudessa ymmärtää että suomi tulee olemaan tiukka neuvotteluissa irlanti paketista ja esittämään ehtoja irlannin lainoitukselle

meillä ei ole varaa ajaa kokonaista nuorta sukupolvea työttömyyskierteeseen

tuottavasta ja strategisesti merkittävästä yrityksestä saadaan hetkeksi rahaa ulos mutta vähänkin pidemmällä tähtäimellä valtio häviää

arvoisa puhemies

sitä ei näkynyt keväällä kun duunarit joutuivat taistelemaan viisipäiväisen työviikon kahdeksantuntisen työpäivän puolesta

arvoisa puhemies

kun ministeri viitanen aloitti urheiluministerinä niin toisena päivänä valmistui tutkimus jossa oli huolellisesti tehty ja käyty läpi se miten liikunnan harrastamisen hinnat olivat nousseet

arvoisa puhemies

lainapäätökset vaativat yksimielisyyttä joten suomella todella oli mahdollisuus esittää vaatimuksia hyväksynnän tueksi

arvoisa puhemies

valtionyhtiöiden yksityistämisessä uusliberalistinen esikuva on britannian edesmennyt pääministeri margaret thatcher

sitä duunareiden puolustamista ei näkynyt eikä kuulunut silloin kun työntekijät taistelivat työpaikkojensa puolesta sen puolesta että tulisi sellainen irtisanomissuoja ettei suomessa olisi euroopan helpointa ja halvinta laittaa kilometritehtaalle duunareita

jo kaksi viikkoa sitten olin kyllä itse valmis lyömään guinness tuopista vetoa etteivät kiviniemi ja katainen julkisista puheistaan huolimatta tuo irlannin vakuuksia tänne eivät puutu irlannin alhaiseen yritysverotukseen

sinänsä ei ole yllättävää että hallitus tekee thatcherilaista politiikkaa onhan timo soini nimennyt thatcherin poliittiseksi esikuvakseen stubb sanonut olevansa sydämeltään thatcherilainen ja sipilä kertonut kilauttaneensa liikemieskavereilleen omistajapoliittisia linjauksia tehdessään

ministeri ihalainen tuli tänne jonka vastuulla tämä ennen muuta on

urheilijat valmistautuvat ehkä elämänsä huippukohtaan kerran neljässä vuodessa oleviin olympialaisiin

meillä oli aloitusseminaari jossa olivat ministeri ihalainen ministeri gustafsson ministeri guzenina richardson ja minä eli siinä on todella voimakkaasti nyt koko hallitus sitoutunut sen eteenpäinviemiseen

nyt kuitenkin tämän äänestyksen jälkeen on käytetty maltillisempia puheenvuoroja ja näyttäisi siltä että esimerkiksi äänestyksissä erittäin suurella äänten enemmistöllä yhdysvallat jatkaa monissa toiminnoissa joka viittaisi siihen että se jatkaa tätä työtä mikä on hyvin tärkeää koska unescon tehtävä on nimenomaan kulttuureiden yhteen sovittaminen ja esimerkiksi lähi idän osalta se että palestiinalaiset ja israelin valtio voisivat käydä kahden valtion kanssa yhteiseloa siellä

syitä ovat se että talkootyö on vähentynyt kuntien perimät salimaksut jääkenttämaksut kenttämaksut ovat nousseet sen vuoksi että samaan aikaan kunnat ovat vähentäneet seuratukea

mutta nyt kun ollaan rakentamassa ydinvoimaa niin kummasti täällä silmät kosteina puhutaan duunareiden puolesta ja työläisten puolesta

arvoisa rouva puhemies

se ei välttämättä kuulosta paljolta mutta kysymys on yli neljäsosasta opiskelijoiden perustoimeentulosta

eli kokonaisuudessaan sukupuolten välinen tasa arvo toteutuu suomessa kohtuullisen hyvin maailman mittakaavassa mutta meillä on ongelmia ja suurimmat ongelmat nimenomaan kansainvälisesti liittyvät naisiin kohdistuvaan väkivaltaan parisuhdeväkivaltaan

arvoisa rouva puhemies

britannian postin royal mailin yksityistäminen oli thatcherille step too far askel liian pitkälle

kun käydään todellisia taisteluja työntekijöiden palkoista työntekijöiden oikeuksista silloin ollaan vahvasti työnantajien leirissä mutta nyt väitetään oltavan työntekijöiden leirissä

silloin sanoimme että eduskuntaan tuodaan esitys ilman mitään niitä ehtoja joita kiviniemi ja katainen julkisesti esittivät lainoitukselle

perusinfrastruktuuri pitää pitää kotimaisissa käsissä erityisesti monopoliasemassa oleva infrastruktuuri mieluiten julkisessa omistuksessa

on mielenkiintoista kun yhdysvaltain vaalit ovat nyt tulossa ja jollain tavalla republikaanien presidenttiehdokas todennäköisesti donald trumpista tulee mieleen silloinen perussuomalaisten puheenjohtaja ja edustaja soini

kysyisinkin ministeri grahn laasonen

miten te kuvittelette että on mahdollista täysipäiväisesti opiskella ja valmistua tavoiteajassa jos neljänneksellä leikataan perustoimeentuloa

nämä olivat perusteet minkä vuoksi vasemmistoliitto minä ministerinä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa vastusti fortumin kauppoja carunalle

valtiovarainministeri katainen oli viikonloppuna neuvotteluissa niin tiukkana ettei lainapaketin hyväksyttyään edes tiennyt paljonko suomalaisten veronmaksajien rahoja tuli irlannin pankkien pelastamiseksi luvanneeksi

kun on kysymys istanbulin sopimuksen ratifioinnista jossa on iso joukko toimenpiteitä niin siinä meillä on vielä pitkä matka tehtävänä

siihen tarvitaan nimenomaan kulttuurista yhteistyötä myös jolla näitä turhia raja aitoja madalletaan ja siihen unesco on hyvin tärkeä toimielin

puheet ovat kovat mutta sitten vaalien jälkeen jos hän tulee valituksi ehkä samalla tavalla kuin ulkoministeri soini muuttuu muuttuu ehkä donald trumpkin sitten hillary clintoniksi

te yritätte puhua työntekijöiden äänellä vaikka te puhutte teollisuuden äänellä teollisuuden joka ei ole kiinnostunut työpaikoista vaan voitoista joita ydinvoimalla pyritään tekemään

haluaako hallitus todella paluuta tilanteeseen jossa vain varakkaiden lapsilla on mahdollisuus opiskella

arvoisa puhemies

meillä väkivaltaa naisiin kohdistuu enemmän kuin maissa keskimäärin ja toisaalta esimerkiksi turvakotipaikkoja meillä on suhteessa vähemmän

hallituksen omistajapoliittiset linjaukset olisivat tarjonneet mahdollisuuden kestävään ja pitkäjänteiseen politiikkaan jossa olisi ollut lähtökohtana kansallisomaisuuden pitkäjänteinen kartuttaminen

eikö pitäisi jatkaa tätä tietä joka valittiin jo tämän hallituskauden alussa

arvoisa rouva puhemies

muutenkin tulee mieleen kauppoja vaikkapa kemiran yara kaupat tai monet kaupat joissa työpaikkoja alueellisesti luovia teollisuusyhtiöitä on myyty ulkomaalaisille omistajille

toinen iso panostus on ollut nuorten työpajatoiminta

siellä nimenomaan lähdetään ihan perusasioista

kansallisomaisuutemme tuhoaminen ei ole taloudellisesti järkevää eikä vasemmisto voi tukea järjettömyyksiä

sosiaalisia taitoja opiskellaan päivärytmiä sitä että aletaan miettimään mikä voisi olla se kiinnostus